sitten tärkeätä on myöskin kuten valiokunta totesi että nämä biometriset tunnistetiedot kuten sormenjälkitiedot ovat rinnastettavissa henkilötietolaissa määriteltyihin arkaluonteisiin tietoihin

sitten on myöskin syytä todeta se että täällä on aivan oikein todettu se että jos kysymys on vaalirahoituksesta joka on annettu läpinäkyvästi niin kysymys silloin ei voi olla lahjonnasta paitsi jos siellä on sitten aivan nimenomaisesta kiertämisestä kysymys

henkilön nimi on tieto jota henkilö joutuu jatkuvasti käyttämään sormenjälki on tieto jota entistä enemmän käytetään usein jopa jotta päästäisiin sisälle tiettyihin tiloihin ja näitten sormenjälkitietojen käyttäminen tulee yleistymään

silloin kun tiedetään että joku on antanut rahaa jollekin edustajaehdokkaalle niin silloin tiedetään mikä tuo sidonnaisuus on ja tässä suhteessa julkisuus on kaikkein tärkein

täytyy sanoa että joskus hallitus on tehnyt aika nopeastikin verotusta koskevia päätöksiä

dna tietoon sisältyy sitten jo olennaisesti muita tietoja joista voidaan tehdä johtopäätöksiä henkilön terveydentilan osalta ja muittenkin tietojen osalta ja täytyy sanoa että tässä arkaluontoisuudessa pitää tehdä selkeä ero

tällä kertaa mielestäni on tehty hyviä päätöksiä ja aika nopealla aikataululla

kysymyshän on tuon täydennyksen jälkeen siitä että turpeen verotusta kevennetään ja kaiken kaikkiaan tavoitteena on se että suomessa käytettäisiin vähemmän kivihiiltä ja enemmän kotimaisia polttoainelähteitä

sormenjälkitieto voi sanoa on oikeastaan aika lähellä nimen kaltaisuutta ja siinä yksityiselämän suojaan liittyvillä kysymyksillä on merkitystä mutta ne eivät paljasta oikeastaan mitään muuta kuin henkilön identiteetin tältä osin

hallitus on tältä osin tekemässä nyt erittäin hyvää politiikkaa ja korjaa niitä virheitä joita tehtiin muun muassa silloin kun vihreät olivat hallituksessa jolloin kivihiiltä valitettavasti liikaakin suosittiin kotimaisten kustannuksella

ajattelin antaa jonkinlaisen äänestysselityksen huomista äänestystä varten ja haluan todeta että olen perinteisen avioliittokäsityksen kannalla

on esitetty väite siitä että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys edellyttäisivät sitä että kaikille sukupuolesta riippumatta on annettava oikeus avioliittoinstituutioon joka on satojatuhansia vuosia vanha

haluan kiinnittää huomiota myöskin tähän edustaja kivirannan esille tuomaan esitykseen polttoaineveron palautusjärjestelmästä

kuitenkin täytyy todeta se että jos tällainen rekisteri perustetaan kuten nyt hallintovaliokunta edellyttää niin tietysti tässä yhteydessä pitää myöskin miettiä se voidaanko asiat turvata ja henkilön oikeus turvata tavalla joka on vähemmän puuttuva kuin hallituksen esityksessä

tietysti aina yksi tapa on se että sovitaan siitä asianomaisen tahon kanssa että julkistetaan mutta toisaalta kun vaalirahoituslainsäädännössä on sanottu että jos kyseessä on yksityishenkilö tätä henkilön nimeä ei saa julkistaa niin tässä suhteessa syntyy jonkin kerran ongelmia

mutta jos ensin katsotaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ykn ihmisoikeuksien julistusta tai euroopan ihmisoikeussopimusta niin ne antavat miehelle ja naiselle oikeuden solmia avioliiton ja tässä ei anneta muita vaihtoehtoja

kuitenkin pitäisin tärkeänä että kun uusi hallitus ryhtyy toimeensa seuraavien vaalien jälkeen niin se antaisi tällaisen toimeksiantotehtävän jossa katsottaisiin vuoden aikana pitäisikö tällainen järjestelmä rakentaa

kuitenkin perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen että erittäin suuri ongelma on se jos sormenjälkitiedot voivat tuosta rekisteristä joutua vääriin käsiin koska se aiheuttaisi erittäin merkittävää haittaa henkilölle jonka sormenjälkitiedot ovat tuossa rekisterissä

tässä säännöksessä on vielä hyvin paljon työtä mutta uskon että kun asiaan kunnolla paneudutaan niin sen jälkeen tästä saadaan varsin hyvä ja toimiva säännös

arvoisa puhemies

siinä tilanteessa jälleen kun öljyn hinta nousee ja kuljetuskustannukset nousevat ja suomalaisen tuotannon kilpailukyky heikkenee näitten lisääntyneiden kuljetuskustannusten johdosta tällainen palautusjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön

ärade talman

sillä perusteella perustuslakivaliokunta päätyi siihen että on erittäin tärkeää että ennen kuin tuo rekisteri perustetaan niin tehdään kaikki mahdollinen sen estämiseksi että tietoturvajärjestelmiä ei voida käyttää väärin ja että nuo järjestelmät ovat kunnossa jo siinä vaiheessa kun rekisteri perustetaan